tällä uudistuksella kehitämme erityisesti lapsiperheiden kotipalveluja eroperheiden valvottujen tapaamisten järjestämistä ja nuorisopalvelutakuuta

olisin ollut itse henkilökohtaisesti erittäin voimakkaasti sivistysvaliokunnan kannalla myöskin tuossa liikunta ja nuorisotoimen kysymysten sijoittamisasiassa

uuden sosiaalihuoltolain tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja ja vähentää korjaavien toimenpiteiden merkitystä ja myös tarvetta

asumistuessa enimmäisasumismenojen tasoa tullaan korottamaan normaalien tukiperusteiden tarkistuksen lisäksi

sivistysvaliokunta oli vielä lausunnossaan tässäkin asiassa yksimielinen ja senkin johdosta toivoisin että voitaisiin kertoa vielä kertaalleen minkä vuoksi nämä eduskunnan valiokuntien näkemykset eivät ole saaneet tässä lopullisessa paperissa sitä painoarvoa joka niille ainakin omasta mielestäni kuuluisi

enimmäisasumismenojen korotus kohdennetaan kuntaryhmittäin

perustuslakivaliokunta katsoo että sääntelylle ei ole perustuslain näkökulmasta estettä mutta sääntelyä on tarpeen täsmentää maininnalla siitä että vahingon tai haitan merkityksellisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon suojelumääräyksen tai vaarantamiskiellon sisältö ja kesto

kaikilla sosiaalihuollon asiakkailla olisi oikeus tarvittaessa saada arvio palvelutarpeestaan sekä nimetty oma työntekijä

olemme tehneet aika paljon töitä näissä asioissa

lapsiperheiden osalta uudistus tarkoittaa sitä että tulee olemaan oikeus saada kotipalvelua kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi

ympäristövaliokunta yhtyy näihin näkemyksiin ja pitää tarpeellisena tarkentaa tätä sääntelyä tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi

nythän tilanne on se että usein edellytetään lastensuojelun asiakkuutta jotta näitä kotipalveluja ylipäätään voi saada vaikka nykyisessäkin laissa on tästä asiasta jo kirjauksia

valiokunta kuitenkin korostaa että sinänsä tarkoituksena on korvauksen määräytymisen perusteiden säilyminen sanamuodon muuttamisesta huolimatta pääosin ennallaan

sosiaali ja terveysuudistus palvelurakenneuudistus on hyvin poikkeuksellinen ja erittäin laaja ja merkityksellinen hanke

aivan lopuksi vielä siitä että rakennussuojelun tavoitteiden katsotaan tähän mennessä toteutuneen kohtuullisen hyvin mutta tämän uuden lain toimivuuteen on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota

sen toimeenpanoon tarvitsemme riittäviä resursseja mutta valitettavasti tältä osin budjetissa emme onnistuneet

valtion tukee aktiivisesti edistää tiedollista ja taidollista tukea rakennusperinnön suojeluun ja myöskin riittävät resurssit tähän työhön on varmistettava

vielä aivan lopuksi puhemies vakava paikka ovat myös ne hallinnonalalle kohdistetut säästöt esimerkiksi lapsilisäleikkaus sekä tutkimuslaitoksiimme kohdistunut leikkaus jossa puhutaan merkittävistä menojen vähentämisistä mikä tietenkin tarkoittaa sitten myös henkilöstövaikutuksia näille laitoksille

lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämistä koskevan lain soveltamisalaa laajennetaan myös pahoinpitelyrikoksiin ja myös kaste ohjelmassa pilotoidaan tuolla tyksin alueella niin sanottua lastenasiaintalohanketta joka on äärimmäisen tärkeä osa myös viranomaisten välisen yhteistyön kehittämistä

arvoisa puhemies

nyt esiteltävä laki poronhoitajien sijaisavusta parantaa saamelaisten ja myös muiden poronhoitoa harjoittavien pohjoisen asukkaiden edellytyksiä harjoittaa poronhoitoa ja hankkia sillä toimeentulonsa

mutta tähän ed

minusta hallitus olisi tehnyt viisaasti tämän väliaikaisen osalta jos kerran väliaikaista ratkaisua haluttiin jos se olisi kelamaksun poistanut sitten väliaikaisesti

on erinomainen asia että tällainen uudistus voidaan tehdä siitä huolimatta että elämme parhaillaan taloudellisesti varsin haasteellista ja jopa vaikeaa aikaa

puhemies

ministeri risikko jo tuossa kävi omassa esityksessään läpi tätä erittäin suurta asiaa joka eduskuntaan tuodaan myös budjettilakina ja se on tämä potilasdirektiivin toimeenpano

tämä uudistus voi vaikuttaa hyvin pieneltä mutta se on hyvinvointivaikutuksiltaan suuri asia niille joita se koskee ja periaatteellisesti hyvin merkittävä laki meille kaikille

se on niin valtaisa asiakokonaisuus puhemies että tässä ajassa siihen ei ole mahdollisuutta tarkemmin mennä mutta olen varma että valiokunnan kuulemisessa pääsemme sitten tähänkin tarkemmin ja ehkä tässä debatin vaiheessa

vielä lopuksi totean että kolmas lisätalousarvio tuo myöskin lisää määrärahaa sosiaali ja terveydenhuollon rakennusten korjaushankkeisiin

tämä on tarpeellinen lisäys koska tiedämme kaikki että myös näissä sosiaali ja terveystoimen rakennuksissa valitettavasti ilmenee liian paljon kosteusongelmia

sen vuoksi sijaisavun saantimahdollisuuksia ei ole toistaiseksi ollut mahdollista laajentaa nykyisestä vaikka sellaisia toivomuksia on meille poronhoitajien taholta esitetty

arvoisa puhemies

nykyiseen tapaan poronhoitaja hankkisi itselleen haluamansa sijaisen silloin kun hän tarvitsee sijaisapua sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta

syy siihen on tietenkin se että sitä pidettiin uutena lisäkustannuksena kunnille ja tähän ei tässä tilanteessa voitu sitten mennä kun on sovittu yhteisesti ettei uusia tehtäviä kuntatalouden rasitukseksi tehdä

mutta olen samaa mieltä että se olisi kyllä varmasti aika lyhyellä aikajänteellä voinut maksaa itse itsensä takaisin ja siinä mielessä näitä erilaisia päätöksiä pitäisi aina peilata sitä vasten minkälainen hyöty toiminnasta olisi toista kautta saatavissa

arvoisa puhemies

poronhoito on osa euroopan unionin maataloutta

sen vuoksi hallituksen on pitänyt huolehtia siitä että ehdotettu laki on sopusoinnussa euroopan unionin kilpailupolitiikkaan kuuluvien valtiontukisääntöjen kanssa

joka tapauksessa tämän lainsäädännön toimivuutta tullaan tarkasti seuraamaan ja jokaisen kunnan täytyy oma toimielin kuitenkin nimetä

thl tulee olemaan kansallinen toiminnan ohjaaja

esimerkiksi hyvien käytäntöjen levittäminen paikasta toiseen onnistuu varmasti paremmin kun meillä on tulevaisuudessa vähäisempi määrä järjestämisvastuussa olevia tahoja myös sosiaali ja terveydenhuollon puolella

samaan aikaan annettiin komission asetus tiettyjen maa ja metsätalousalan tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi

siksi poronhoitajien sijaisapua koskeva lakiehdotus sisältää joitakin valtiontukisääntöjen edellyttämiä säännök siä jotka poikkeavat voimassa olevasta laista

juuri eilen sain olla kotikaupungissani eräässä järjestötilaisuudessa mukana ja siellä totesimme ihan yhteisesti sen että monesti esimerkiksi vertaistuen muodot ovat sellaisia joita ei oikein viranomaistoimintana pystytä edes järjestämään

arvoisa puhemies

vielä muutamia vastauksia mutta aloitan kyllä tuosta edustaja virtasen puheenvuorosta ja totean että ei tämän kautemme ja täälläoloaikamme rekordi varmaan aivan huono ole jos otamme vertailukohdaksi jotkut muut euroopan maat joissa on jouduttu kajoamaan merkittävällä tavalla pahemmin esimerkiksi kansalaisten keskeisiin hyvinvointipalveluihin

silloin järjestöt tulevat todella tärkeään rooliin koska monesti voi olla aika pienestäkin kiinni se avun saaminen ja rinnalla kulkeminen silloin kun on samankaltainen elämäntarina taskussa

siinä mielessä kyllä olen sitä mieltä että järjestöjen roolin mukaan saaminen paitsi tässä lainsäädännössä niin myös esimerkiksi sote lainsäädännön toimeenpanossa on aivan keskeinen edellytys sille että voimme onnistua

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa äsken joku totesi että on vaikea käydä tätä keskustelua kun tämän lakialoitteen kannattajat jotenkin tunteella perustelevat näitä asioita

ja ehkä pienenä noottina voi sanoa että kyllä kai tämä sote uudistus olisi pitänyt tässä yhteisessä poliittisessa harkinnassa olla jo hieman pidemmän aikaa ja pidemmälle vietynä aiemminkin kuin nyt

kun minä kuuntelin tuossa edustaja stubbin ja edustaja männistön ja muutamien muitten tätä aloitetta tukevien puheenvuorot niin loogisia järkeviä perusteluita tuli roppakaupalla

nyt täytyy kysyä onko kuulossa tai kuulolla olossa sitten joku vika jos näitä perusteluja leimataan tunteelliseksi höpötykseksi

haluan vain todeta sen että itse en toivoisi että tehtäisiin sellaisia vastakkainasetteluja että tietyt paikat tekevät hyvää työtä ja toiset tekevät huonoa työtä

kyse on ihmisoikeuksista ihmisten oikeudesta olla tasavertaisia tässä yhteiskunnassa

ja kun tässä puhuttiin miksi pitää loukata toisen pyhää niin minun pyhääni minun avioliittoani ei millään tavalla muuta se tosiasia että se oikeus annettaisiin myös muille pareille

nimenomaan tämän kanan ojan ryhmän jossa on käyty läpi hyvin perusteellisesti se tilanne jossa suomalaisessa lastensuojelussa ollaan ja tuon työn tuloksena on jo laatusuositus olemassa

arvoisa puhemies

haluan tähdentää että se huoli jonka esitin äskeisessä puheenvuorossani koskee vesiasioiden ratkaisumenettelyjä ja koskee nimenomaan aluehallintoviranomaista

ja kyllä kai kaikki täälläkin hyvin ymmärrämme että kun on lapsista kysymys ja hyvin haavoittuvassa asemassa olevista lapsista niin silloin tämä eettinen näkökulma on aivan itsestään selvä ja meidän pitää totta kai myös lainsäädännöllä valvonnalla ja resursseilla tukea tätä työtä

vielä ehkä tähän kokonaisvaltaiseen alkoholipoliittiseen keskusteluun totean siis että tuo kokonaisuudistus tällä kaudella ei tullut mahdolliseksi ihan aikataulullisistakaan syistä koska meillä on siinä tärkeä yhteys myös tuonne euroopan unionin suuntaan

minustakin tässä on varmasti vinha perä että joitakin uudistuksia tällä tavoin vietyinä tarvitaan mutta tämä esitys johon puutuin ja valiokunnan yksimielinen kanta siis hallituspuolueet mukaan lukien oli se että se olisi kaivannut täsmennystä

tähän liittyy kyllä myös tuo edustaja palolan esille nostama kysymys siitä onko meillä liian tiukkaa kelpoisuusvaatimusta esimerkiksi suhteessa siihen miten pystymme näihin erilaisiin tarpeisiin vastaamaan

itse en tässäkään olisi kyllä näin mustavalkoinen

tämä täsmennysesitys ratkaisu kokoonpanosta tuli nimenomaan korkeimman hallinto oikeuden aika arvostetulta asiantuntijalta

mielestäni kelpoisuudet voivat olla jonkun mielestä sillä listalla kun normeja puretaan mutta itselleni kelpoisuudet tarkoittavat hyvin usein myös potilasturvallisuutta asiakasturvallisuutta ja sitä että teemme työtä niin että vältymme uusilta kustannuseriltä

mutta korostan nyt sitä että ei ole tarkoitus että tämä ehkäisevä päihdetyö on mitään puuhastelua vaan tämä on tärkeää työtä jolla nimenomaan voidaan ennalta ehkäistä niitä haittoja joita sitten maksamme monina miljardeina tässä kuluvien vuosienkin aikana

sitten totean ministeri pekkariselle esimerkiksi nyt tästä liikunta ja nuorisoasiasta vain sen verran että puheenvuorossani olin ihmeissäni siitä että kun sivistysvaliokunta on tehnyt paljon työtä tämän asian selvittämiseksi tässä talossa ja tullut tietylle kannalle yksimieliselle kannalle miksi tuo yksimielinen kanta ei ole kiirinyt hallintovaliokuntaan saakka

tämä selvityshän meillä on aloitettu ja on varmasti hyvä kytkeä sitä työtä tähän isompaan sote uudistukseen jonka uskon kyllä tuovan merkittäviä kustannushyötyjä lyhyemmällä ja pitemmälläkin aikavälillä koska syntyy siis oikea insentiivi katsoa missä tehdään mitä tehdään miten tehdään ja sen vuoksi uskon kyllä että sote uudistuksella on merkittävä rooli näissä asioissa

korostan sitä että tämä thln ohjaava rooli tässä on aivan keskeinen että me saamme sitä tietoa tuolta alueilta voimme jakaa hyviä käytäntöjä ja myöskin pidämme sitten huolta siitä että se vaikuttavuus jonka pitää olla kaiken toiminnan ytimenä toteutuu

pahoittelen vielä sitä että me sote ohjausryhmän jäsenet olimme tekemässä tuolla tähän uudistukseen liittyvää työtä emmekä koko tätä keskustelua nyt ole päässeet kuulemaan

vielä puhemies toteaisin tähän kotihoidon tuen keskusteluun nyt edelleen sen että kun olen tässä myöskin tasa arvoministerin roolissa niin olen kyllä hieman huolissani siitä että tässäkin salissa on kyllä kovasti vastustettu tätä kotihoidon tuen tasaisempaa jakamista mutta on esitetty hirvittävän vähän vaihtoehtoja sille millä tavalla sitten esimerkiksi naisten työmarkkina asemaa voitaisiin parantaa millä tavalla voitaisiin vahvistaa isien parempaa osallistumista tähän hoivavastuuseen

ensin vastaisin edustaja maijalan kysymykseen siitä millä tavalla stmn toimilla byrokratiaa puretaan

meillähän on tuossa rakenneohjelmassa lukuisia toimia joilla nimenomaan pyritään puuttumaan tämäntyyppisiin kysymyksiin ja niin kuin jo aiemmassa keskusteluvaiheessa kerroin näillä osin olemme etenemässä stmn toiminkin varsin hyvään suuntaan

on helppo sanoa että vastustamme tätä mutta missä ovat ne vaihtoehdot joilla sitten pystyisimme tätä tasa arvon näkökulmaa joka käsitykseni mukaan laajasti suomalaisessa yhteiskunnassa kuitenkin jaetaan viemään eteenpäin mikäli emme rohkenisi käydä näihin uudistuksiin

muun muassa erilaista paperiarkistointia meidän pitää vähentää joka tuottaa niin kunnille kuin valtiollekin ihan valtavia kustannuksia ja voimme nykyaikana järjestää nämä monin paljon helpommin tavoin

en oikein ymmärtänyt tätä kysymystä kannustanko lapsiperheitä toimeentulotuelle kun tässä ratkaisussa josta nyt puhumme lapsilisän osalta on nimenomaan pyritty suojaamaan kaikkein pienituloisimmat ihmiset ne jotka valitettavasti joutuvat olemaan toimeentulotuen varassa ja heihin tämä leikkaus ei kohdistu niin kuin olen monta kertaa täällä aiemminkin todennut

ja muistutan myös siitä että tämän uudistuksen yhteydessä aiomme siis tehdä kokonaan uuden lain jonka nimi on laki lastenhoidon tuista

se sisältää edelleen yksityisen hoidon tuen eli mahdollisuuden siihen että joku muu esimerkiksi perheen lähipiiristä tulee hoitamaan lasta

siellä on uutena elementtinä jo eduskunnan hyväksymä joustava hoitoraha joka mahdollistaa esimerkiksi tilanteessa jossa molemmat vanhemmat työskentelevät osa aikaisesti sen että pystytään tukemaan myös tällaista tilannetta

mitä tulee tähän kotihoidon tukikeskusteluun jota täällä nyt on runsaasti käyty osana tätä perhepoliittista keskustelua niin minä haluan vain todeta sen että meidän on ystävät joitakin toimenpiteitä tehtävä hoivavastuun paremmaksi jakautumiseksi isien ja äitien kesken

jotenkin kantavana näkökulmana näen tässäkin keskustelussa sen vaikuttavuuden teeman jonka itse asiassa edustaja mäkisalo ropponen täällä nosti esille

arvoisa puhemies

mielestäni se koskee kaikkia näitä sektoreita joita tänäkin iltana olemme täällä keskustelussa kosketelleet eli sitä miten voisimme näillä lainsäädännön resurssien ynnä muilla keinoilla tukea sitä että emme vain tee suoritteita vaan katsomme mihin se johtaa ja mikä on tämän meidän työmme ja toimintamme oikea vaikuttavuus

pitää ryhtyä toimenpiteisiin ja kotihoidon tuen jakaminen isien ja äitien kesken on tällainen toimi ja se tulee ohjaamaan suuntaan joka on parempi niin lasten kannalta kuin myös äitien ja isien kannalta

samalla turvataan nykyistä paremmin yksi perustavanlaatuisimpia ihmisoikeuksia eli oikeus terveyteen

nykyisin kaikilla suomessa oleskelevilla on kansalaisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta oikeus ainoastaan kiireelliseen päivystysluonteiseen hoitoon

on kuitenkin ta loudellisesti ja inhimillisesti ottaen viisasta hoitaa sairaudet ajoissa ennen kuin ne pahenevat ja hoidon tarve muuttuu kiireelliseksi

tässä esityksessä tarkoitetut niin sanotut paperittomat henkilöt saattavat oleskella suomessa kuukausia tai vuosia minkä vuoksi nykyinen ainoastaan kiireellisen hoidon turvaava taso ei heidän kohdallaan ole riittävä

niitä ovat muun muassa raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvät palvelut sekä pitkäaikais ja muiden sairauksien eräät hoidot silloin kun terveydenhuollon ammattihenkilö ar vioi hoidon olevan välttämätöntä

tässä ei ole kysymys mistään massiivisesta palveluvalikoimasta vaan perusasioiden hoitamisesta myöskin kansanterveyden kannalta

puhemies

näiden sopimusten toimeenpanoa valvovat kansainväliset elimet ovat useita kertoja huomauttaneet että suomen nykyinen pelkän kiireellisen hoidon turvaava taso ei ole riittävä

arvoisa rouva puhemies

tässä on kyseessä ympäristövaliokunnan mietintö jossa korjataan hiukan asunto osakeyhtiölaissa tehtyjä päätöksiä

voidaan toki todeta että nämä kannanotot eivät ole oikeudellisesti sitovia mutta nähdäkseni niillä on kuitenkin aika vahvaa moraalista painoarvoa

käytännössä on nimittäin ilmennyt että tämän muun käyttötarkoituksen huoneistoja koskevan viittauksen puuttuminen voi johtaa epäselvyyteen hissin jälkiasennusta koskevissa päätöksissä ja tämän vuoksi se on tarpeen selkiyttää

myös esitetään voimaanpanolain tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta koskevaa tarkistusta joka on osoittautunut tarpeelliseksi lainsäätäjän tarkoituksen selventämiseksi

eu maiden kansalaiset joilla ei ole kattavaa sairausvakuutusturvaa lähinnä siis puhumme tässä bulgarian ja romanian romaneista eivät kuulu tämän nyt esitetyn lain soveltamisalan piiriin

eu lainsäädännöstä poikkeavien säännösten säätäminen yhdelle ryhmälle eu kansalaisia ja sen yhteensovittaminen muuhun voimassa olevaan lainsäädäntöön ei ollut tässä aikataulussa mahdollista

eu kansalaiset kattavan hallituksen esityksen valmistelu olisi edellyttänyt enemmän aikaa ja myöskin perusteellisempaa vaikutusarvioiden läpikäyntiä

sen vuoksi hallituksen esitykseen on liitetty lausuma jonka mukaan sosiaali ja terveysministeriö ryhtyy valmistelemaan esitystä joka kattaisi myös ne eu kansalaiset joilla ei ole kotimaassaan kattavaa vakuutusturvaa ja jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa

lausumassa todetaan myös että valtioneuvosto pitää tärkeänä että esityksen vaikutuksia laittomaan maahanmuuttoon seurataan ja arvioidaan tämän kuluessa

vaikka tämä esitys ei varmaankaan ratkaise kaikkia ongelmia koen että se parantaa yhden pienen ihmisryhmän asemaa

samalla meillä olisi parempi mahdollisuus pitää huolta ihan omasta kansanterveydestämme kun voisimme esimerkiksi havaita niin paljon maailmalla puhuttavat tarttuvat taudit riittävän ajoissa saada omillekin kansalaisillemme hoitoa ja hoivaa niissä tilanteissa joita he tarvitsevat

samalla tämä esitys parantaa ehdottomasti terveydenhuollon ammattihenkilöiden mahdollisuuksia noudattaa työnsä ammattieettisiä periaatteita joihin he ovat vahvasti sitoutuneet